yksinoikeusjärjestelmän lähtökohtana on että valtakunnassa on sallittua ainoastaan se rahapelitoiminta jolle valtakunnan lupaviranomainen on myöntänyt asianomaisen luvan

rangaistussäännösten tarkoituksena on pitää kyseiset rajoitukset voimassa ja suojata toimilupaan perustuvaa yksinoikeutta

yksinoikeusjärjestelmän tarkoituksena on rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen väärinkäytösten ja rikosten estäminen sekä pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen

arvoisa puhemies

se on aika iso määrä

valiokunnan näkemyksen mukaan nyt ehdotettu lainmuutos selkeyttää nykyistä lupamenettelyä koska tarkastettavana tulee jatkossa olemaan vain kaksi asiaa

lisäksi liiallinen pelaaminen aiheuttaa monenlaisia yksilö ja pienyhteisötason ongelmia

arvoisa puhemies

on ilmaistava tyytyväisyys siitä että tämä esitys alkoholiveron korottamisesta tuli nyt eduskuntaan vaikka sitä alkuperäisessä budjettiesityksessä ei syksyllä ollut

hallintovaliokunnalle on asiantuntijakuulemisissa esitetty epäilyjä siitä että lainmuutos saattaa johtaa laittoman maahantulon lisääntymiseen

valiokunta onkin tämän vuoksi lausunut mietinnössään että lainmuutoksen mahdollisia vaikutuksia laittomaan maahantuloon on tarpeen seurata ja että on myös luotava keinot puuttua asiaan jos laiton maahantulo tätä kautta kasvaa

kun on seurannut tätä keskustelua niin näyttää siltä että kaikki jotka ovat tästä jotakin sanoneet ovat samaa mieltä että on erittäin tärkeätä että tämä korotus tuli

rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi arpajaislakiin lisätään myös luvallisten rahapelien markkinointia koskeva säännös

meidän on syytä olettaa varmasti että tämä korotus ei jää eikä vaan olettaa vaan myös toivoa ja edellyttää että tämä korotus ei jää ainoaksi vaan lisäkorotus on tulossa

luvallisten rahapelien ja rahapeliyhteisöjen markkinointi on säädettävän lain nojalla lähtökohtaisesti sallittua jos se tapahtuu vastuullisella tavalla ja siinä tarkoituksessa suunnata olemassa olevaa kysyntää nimenomaan luvallisiin rahapeleihin

hallituksen esitykseen ja valiokunnan mietintöön sisältyy myös ehdotus opiskelijan perheenjäsenen opiskeluoikeuteen liittyväksi muutokseksi

viime keväänä valmistui sisäministeriön toimesta sisäisen turvallisuuden ohjelma ja siinä yksittäiseksi suurimmaksi uhkatekijäksi eri turvallisuustekijöissä eri osa alueilla nousi alkoholi ja sen vaikutus

säännöstä unionin kansalaisen oikeudesta oleskella yli kolme kuukautta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin edellä mainitun direktiivin säännöksiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta oli mietintöä laatiessaan yksimielinen ja ehdottaa tämän hyväksymistä

voimassa olevassa laissa on kiellettyä muun muassa ilman lupaa toimeenpantujen rahapelien edistäminen julkaisemalla tai levittämällä mai nosaineistoa tai muulla vastaavalla tavalla

puuttuminen näihin asioihin koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää ja siksi alkoholipolitiikan ja alkoholihaittojen torjumisen ja estämisen toimenpiteet ovat erittäin välttämättömät

politiikkaa pitää tehdä ajassa ja toimenpiteiden pitää olla tämän mukaiset mutta hallituksen esitykset lisätalousarviossa ovat varsin vaatimattomat

haluan tässä yhteydessä todeta että valiokunnan käsittelyssä on tällä hetkellä kolme merkittävää ulkomaalaislakiin liittyvää muutosta

arvoisa puhemies

tosin tässähän on kysymyksessä vain alkoholiveron korotus mutta vanhastaan jo tiedämme sen että kaksi tehokkainta keinoa alkoholin kulutuksen vähentämiseen ovat saatavuus ja hinta

onko maallamme malttia vaurastua

markkinoinnilla tarkoitetaan mainontaa epäsuoraa mainontaa ja muuta myynnin edistämistoimintaa

ilahduin tästä siteerauksesta että nyt alkaa tapahtua investoinneissa jotakin koska tämä kekkosen pamfletti tähtäsi juuri tähän mutta ei ole näkynyt

valiokunta korostaa mietinnössään sanamuodon kattavan kaikenlaisen myyntiä epäsuorastikin edistävän toiminnan

hallintovaliokunta korostaa viitaten lakivaliokunnan lausuntoon että rahapelitoimintaa on tärkeää säännellä tiukasti ja viranomaisilla on oltava tehokkaat keinot puuttua säännösten vastaiseen toimintaan

toinen asia

tämän yksinoikeusjärjestelmän lähtökohtiin kuuluu myös se seikka että laitonta pelitarjontaa ja sen markkinointia torjutaan yhteiskunnan toimin tehokkaasti ja samalla suunnataan pelaamista nimenomaan lailliseen pelaamiseen

mitkään tutkimukset ja analyysit eivät tue tätä suurkunta ajattelun tehokkuutta mitä te markkinoitte

rahapelien markkinointina ei valiokunnan mielestä perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten pidetä esimerkiksi pelkkää suomenkielisten pelisivujen saatavillaoloa internetissä

kun kuntien vastuulla on tällä hetkellä kansalaisten tarvitsemista hyvinvointipalveluista kaksi kolmasosaa niin miten tämä järjestetään

hallintovaliokunta katsoo kuitenkin hallituksen esityksen sanamuodon edellyttävän käsitteen tarkennusta

matikainen kallströmin kysymys liittyi tähän rahojen ohjaamisen infrahankkeisiin

hallintovaliokunta ehdottaakin säädettäväksi ettei arpajaisten markkinointina pidetä arpajaissivustossa säädetystä kielestä riippumatta pelkkää ulkomaisen tai ahvenanmaalaisen arpajaissivuston saatavillaoloa sähköisessä tietoverkossa jos arpajaissivustoon ei ole liitetty muuta arpajaisiin suomessa tai valtakunnassa osallistumista edistävää aineistoa

sitten tähän hallintoratkaisuun

saarisen kanssa selkeästi samaa mieltä että palvelut edellä hallinto on aina väline ja hallinnon täytyy olla tarkoituksenmukainen

ensiksi aiemmin esitettyyn asiaan

viime hallituksen loppuaikana annettiin eduskunnalle tietohallintolakiesitys ja se hyväksyttiin kun olin itse esittelemässä sitä

tuolloin laitosta koskevat säännökset on saatettu vastaamaan eun ulkorajan valvonnan kasvaneita vaatimuksia

meidän perustuslaistamme lähtee se että kansalaisten pitää pystyä vaikuttamaan oman asuinalueensa elinympäristön asioihin

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että saamme rakennettua ja ylläpidettyä maahanmuuttopolitiikassa ja turvapaikkapolitiikassa järjestelmän joka meillä on kaikin puolin hallinnassa niin että tämä kokonaisuus on myös hallinnassa

esimerkiksi pelisivujen suomenkielisyys voi muodostaa yhdessä muiden markkinointia ilmentävien seikkojen kanssa kokonaisuuden jota voidaan pitää laittomana markkinointina

sitten toinen asia

oulun seudulla syntyivät kuntaliitokset vapaaehtoisesti ja uusi oulu ei olisi syntynyt ilman keskustan myötävaikutusta

se paikallisdemokratia on otettava huomioon ja se on sitä haasteellisempi mitä isompi väestömäärältään ja pinta alaltaan alue on

valiokunnan mielestä markkinoinnin kieltoa ei voida soveltaa rahapelien mainontaan esimerkiksi sellaisessa suomessa levitettävissä ulkomaisissa tai ahvenanmaalaisissa painokirjoituksissa joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole rahapelien mainonta

sitten haluan todeta että kun valiokunta valmisteli mietintöään olimme yhteydessä myös ministeri thorsin kanssa ja pääsimme sitten myös näistä asioista yksimielisyyteen

ei se mene puolueittain

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen vahva elementti on vastuunsa tuntevat luottamusmiehet ja siksi tämän täytyy olla tässä mukana

kolmas asia

pääministeri katainen te viime torstaina totesitte kuntarakennemuutoksesta että saadaan valtavia säästöjä hallintokuluista

hallintovaliokunta korostaa ettei tarkoitus ole puuttua ulkomaalaisten tai ahvenanmaalaisten aikakaus ja sanomalehtien levittämiseen vaikka ne sisältäisivät rahapelien mainontaa

raimo vistbackan sinänsä hyvin rakentavaa puheenvuoroa mutta olen hiukan pettynyt siitä että esitätte tätä lakiehdotusta valiokunnan mietinnön pohjalta hylättäväksi

nyt käsiteltävänä olevissa lakiehdotuksissa on kysymys eduskunnan lausuman perusteella tapahtuneen seurannan johdosta tehtävistä tarkistuksista

valiokunta ehdottaakin säätelyä selkeytettäväksi siten että markkinointina ei pidetä myöskään arpajaisten markkinointia suomessa tai valtakunnassa levitettävässä ulkomaisessa tai ahvenanmaalaisessa julkaisussa jos julkaisun pää asiallinen tarkoitus ei ole tämä rahapelien markkinointi ja jos tämä markkinointi ei kohdistu erityisesti suomeen tai valtakuntaan

akaan penttilä toi esille niistä haasteista ja asioista

ei tullut tanskassakaan

jos me haluamme uudistuksia kyllä me löydämme keinot mutta jos emme halua kyllä me löydämme hyvät selitykset miksi ei

ensimmäiseksi on kyse kansallisten säännösten antamisesta nopeiden rajainterventioryhmien suomeen kutsumisesta sekä ryhmiin kuuluvien virkamiesten toimivaltuuksista

se uudistussuunnitelma miten tämä komitea toimii on hyvin laaja

sinänsä oli erittäin mieluisaa

valiokunta painottaa että luvattoman rahapelien markkinoinnin estäminen on yksinoikeusjärjestelmän kannalta ja valtion valvontatoimien kannalta erittäin tärkeää

sitä on valmisteltu neljässä ryhmässä

yksi on demokratiaa yksi on taloutta yksi henkilöstöä ja yksi kunnat ja markkinat

toiseksi pidättämiseen oikeutettujen rajavartiolaitoksen virkamiesten piiriä ehdotetaan laajennettavaksi laitoksen tehtävien vaatimalla tavalla

nyt oli vaan se että pikkuisen rupeaa politiikka näkymään ettei riittänyt päätöksentekoon riittävästi aineksia

arvaa oma tilasi ja anna arvo toisellekin

nykyisellään valvontaviranomaisena toimivan poliisihallituksen keinot puuttua luvattomaan rahapelitoimintaan rajoittuvat esitutkintapyynnön tekemiseen

tätä vanhaa suomalaista sananpartta ovat tämän tasavallan rakentajat useasti siteeranneet

asia on sillä tavalla kuitenkin että parlamentaarinen komitea on sellainen jonka pitää kestää yli vaalikauden jossa ovat kaikki puolueet mukana

merkittävimmät muutokset sisältyvät neljänteen kokonaisuuteen eli laittoman maahantulon järjestämistä ja ihmiskaupan torjunnan tehostamista koskevaan kohtaan

tämän vuoksi hallintovaliokunta pitää tärkeänä että valvontaviranomainen voi kieltää luvattoman rahapelin toimeenpanon ja sen markkinoinnin sekä luvallisen rahapelin lainvastaisen markkinoinnin

tähän liittyen lakiehdotusten hyväksymisellä rajavartiolaitokselle voidaan antaa oikeuden päätöksellä lupa telekuunteluun ja televalvontaan kun rajavartiolaitoksen tutkittavana on törkeä laittoman maahanmuuton järjestäminen ja siihen liittyvä ihmiskaupparikos

toinen jota tämän tasavallan rakentajat ovat lainanneet on se että maa on lailla rakennettava ja se koskee kaikkia se koskee myös vihapuheita ja se koskee ääriliikkeitä

edustaja korhonen puhui aivan oikein maankäyttö on yksi keskeisimpiä asioita ja vuokra asuntokysymykset mutta viime torstaina pääministeri itse sanoi että saadaan merkittävät säästöt hallintokuluista ja se ei pidä paikkaansa

kysymys on rajavartiolaitoksen tutkittavista rikoksista joissa sillä ei kuitenkaan ole ollut kyseisiä tarpeellisia tutkintakeinoja

telekuuntelua ja televalvontaan koskeva sääntely on jäänyt sillä tavoin vajaaksi alkuperäisestä tavoitteesta ettei nyt säädettävä laki mahdollista telekuuntelua ja televalvontaa mikäli kyse on ainoastaan törkeän laittoman maahantulon tutkinnasta

hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan että arpajaislupajärjestelmämme uskottavuuden kannalta on tärkeää että laillista rahapelitoimintaa harjoittavat noudattavat säännöksiä ja asetettuja muita velvoitteita

meidän on rakennettava tätä maata niin että täällä ei ole erikseen valkoisia ja punaisia vaan sellaisia jotka voivat kokea tämän maan omakseen

no mitä tulee sitten vahvaan peruskuntaan

miksi hallituksen ajattelussa esimerkiksi espoo ei ole vahva peruskunta kun se pitäisi liittää helsinkiin eikä vantaa eikä nurmijärvi

mikä on se vahva peruskunta

tältä osin lainsäädäntöä on tarpeen mahdollisimman pian tarkistaa esimerkiksi esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä

kyllä maankäyttöasioissa pitää pystyä ratkaisuun mutta määritelkää nyt se vahva peruskunta jos ei kerran espookaan ole kykenevä hoitamaan vaan pitää selvityksen kautta saada liitettyä helsinkiin

kaikki tämä edellyttää viranomaisten toimivaltuuksien ohella muun muassa asianmukaisia henkilöresursseja ja tietojärjestelmiä

rajavartiolaitos on johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti huolehtinut henkilöstönsä koulutuksesta lisääntyneiden rajavartiolaitoksen tehtävien vaatimalla tavalla

hallintovaliokunta korostaa että säädettävän normiston toimivuutta ja viranomaisten toimintaedellytyksiä on tarkkaan seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa lainvalmistelu ja muihin toimenpiteisiin laittoman pelitoiminnan entistä tehokkaammaksi torjumiseksi

tästä huolimatta hallintovaliokunta korostaa kuten perustuslakivaliokuntakin lausunnossaan riittävän koulutuksen antamista

lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota telekuuntelun ja televalvonnan osalta viranomaistoiminnan lupa ja valvontajärjestelmiin ovathan kysymyksessä toimivaltuudet joilla puututaan rikosten esitutkinnassa ihmisten perusoikeuksiin ja vapauksiin

arvoisa puhemies

valiokunta katsoo lisäksi että hallituksen tulee tarkkaan seurata jatkuvasti lisääntyvää internetissä tapahtuvaa erilaista rahapelitoimintaa sekä arvioida niitä keinoja ja toimintatapoja joilla voidaan tukea kansallista rahapelipolitiikkaa

valiokunta oli mietintöä tehdessään yksimielinen ja muutamin pykäliin liittyvin pienin muutosesityksin esittää tätä kokonaisuutta hyväksyttäväksi

niin kuin edustaja brax totesi yksikään valtiosääntöoikeuden asiantuntija ei tukenut niitä käsityksiä joita perussuomalaiset esittivät

tämä valiokunta oli yksimielinen esittää näiden lakiehdotusten hyväksymistä ja on tehnyt muutamia pykälämuutoksia ja esittää että tämä tulee voimaan mahdollisimman pian

arvoisa puhemies

tässä toimitaan nyt sillä tavalla että tämmöinen manööveri jonka perussuomalaiset ovat itse nostaneet mörön esiin ja nyt torjuvat sitä on vanha poliittinen kikka

täällä käytetyt ryhmäpuheenvuorot ovat osoittaneet sen että tämä selonteko metropolipolitiikasta oli varsin tarpeellinen ja ajankohtainen

perustuslakivaliokunnassa usein todetaan että on oltava oikeasuhtainen ja tässä toivoisi perussuomalaistenkin toimivan sen mukaisesti

varsin yksimielisesti on todettu koko metropolipolitiikan tarpeellisuus

metropolipolitiikan teki konkreettiseksi matti vanhasen toinen hallitus jonka hallitusohjelmassa tämä selkeästi kirjattiin ja nyt ollaan tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

kuntauudistus on välttämätön ja siitä on paljon suurempi yksimielisyys kuin mitä edustaja mäkinen tässä alussa kuvaili mutta se mistä ollaan eri mieltä on uudistuksen sisältö ja toteutustapa